totta kai me haluamme vahvaa itsenäistä komissiota mutta komission valtuuksien ja tehtävien täytyy perustua kyllä myöskin hyvin yksiselitteisiin päätöksiin esimerkiksi siitä minkälaisia kriteereitä komissio saa soveltaa jäsenvaltioiden taloutta arvostellessaan

kyllä niitten täytyy olla etukäteen tiedossa

ei voi olla tällaista avointa valtakirjaa

olen kyllä huolissani siitä että pääministeri ei millään lailla reagoi näihin menettelytapakysymyksiin euroopassa

millä lailla eurooppalaista demokratiaa tässä vedetään alas ja millä lailla tehdään ja valmistellaan päätöksiä ohi kaikkien niiden hyväksyttyjen menettelytapojen jotka edellyttävät myöskin kansallisten parlamenttien mukanaoloa ja viedään tällaisilla menetelmillä asioita brysseliin päätettäviksi kokouksiin joita edes perussopimukset eivät tunne

ja tämän jälkeen koko mestari tuomme herra puhemies

tämä oli se lähtökohta silloin kun olin aikanani itse esittelemässä osallistumista afganistanin kriisinhallintaoperaatioon ja se solidaarisuus kohdistuu nimenomaan afganistanilaisiin

kun selonteko käsittelee sekä suomen kansainvälistä ihmisoikeustoimintaa kansainvälisissä järjestöissä ja ulkopolitiikan osana että tätä ihmisoikeuksien toteutumista suomessa niin on mielenkiintoista mutta myös hyvin ymmärrettävää ja perusteltua että keskustelu on jokseenkin kokonaan pysynyt tässä jälkimmäisessä aiheessa

luotan siihen että valtiovarainministerit vilpittömästi toivovat että näin ei kävisi mutta on kyllä vaikea uskoa siihen että sisimmissään tähän uskoisivat

mitä sitten tulee kilpailukykyyn me lähdemme siitä että kaikki pohjoismaat ovat osoittaneet olevansa kaikissa vertailuissa parhaasta päästä kilpailukyvyssä eivät täydellisiä meillä on parannettavaa

niin kauan kun arvioimme että meillä on sellaista osaamista sellaisia voimavaroja jotka tukevat rauhaa ja vakautta maassa edesauttavat demokratian ihmisoikeuksien kunnioituksen ja naisten aseman vahvistamista niin siellä pitää ja kannattaa olla

silloin todellakin on kysymys siitä eikö olisi parempi ottaa tämä tilanne nyt

miksi sitten hakisimme mallia niistä maista jotka ovat etelä euroopassa kaikista epätasa arvoisimman tulonjaon maita ja jotka ovat juuri sen vuoksi joutuneet vaikeuksiin

nythän tässä ostetaan aikaa ja toivotaan että vuodessa ehkä sitten ei enää olisi yhtä laajoja seurausvaikutuksia

tätä on tietysti koko ajan arvioitava ja on pyritty arvioimaan ovatko olosuhteet vielä sellaiset että meidän panoksemme tuottaa tällaista myönteistä

toki siihen sitten näyttää liittyvän kyllä ehkä vähän muutakin kuin ihmisoikeuspoliittisia sävyjä mutta joka tapauksessa asiat ovat tärkeitä ja hyvä näin

mutta se mitä tässä tapahtuu on se että pankit ja vakuutuslaitokset pääsevät vetäytymään osittain sieltä tänä aikana ja sitten me euroopan maat olemme tulleet veronmaksajina mukaan siihen pottiin josta kaikilta leikataan saatavia

eikö pitäisi tässä kilpailukyvyssä korostaa nimenomaan niitä vahvuuksia jotka ovat tämän pohjoismaisen mallin nostaneet myöskin kilpailukyvyn kärkeen

tuosta kansainvälisestä ihmisoikeuspolitiikasta toteaisin sen että näyttää olevan hyvin laaja yhteisymmärrys ja yksimielisyys ja tuki sille mitä jo monta vuotta olemme kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa koettaneet tehdä yhdessä muiden kanssa sen painopisteiden osalta

nämä elementit puuttuvat siitä valmistelusta mitä saksan ja ranskan oikeistojohtajat ovat nyt panneet liikkeelle

eikö olisi parempi tehdä se avoimesti ja käyttää selviä pankkitukisääntöjä joilla on viime vuosina kuitenkin jollain lailla pystytty paremmin ratkomaan kriisejä kuin aikaisemmin silloin kun suomessa pankkikriisi sattui

haluaisin vain vielä erikseen todeta että yhtä lailla kuin kaikki muutkin ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat ne millä perusteella tahansa tietenkin uskonnollinen vaino kohdistui se mihin uskontoon tahansa tai uskonnottomiin niin kuin myös kristillisten puheenvuorossa ihan oikein kiinnitettiin huomiota on tuomittavaa ja yhtä lailla se kuuluu siihen asiaan johonka me kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa aina puutumme

tällöin saataisiin oikeat tahot vastaamaan myöskin riskeistään mikä nyt tässä ei tule tapahtumaan oikeudenmukaisella tavalla

mutta vastaavasti me lisäämme siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön panostusta ja kokonaisuudessaan meidän panostuksemme afganistaniin tulee näin ollen kasvamaan

on hyvin ymmärrettävää että tällaisessa puolustusvoimauudistuksessa halutaan ja on perusteltua että eduskunnassa tarkastellaan asiaa myös jokaisen yksityiskohdan osalta oli sitten kysymys varuskunnasta tai jopa soittokunnasta ja kaikkiin näihin kysymyksiin on luonnollisesti annettava vastaukset

me olemme siellä saamassa arvokasta ja tärkeätä kokemusta osaamista ja myöskin jos sille haluaa antaa erityistäkin painoa suomalaisten arvostusta kohottamassa

suomen turvallisuuden kulmakiviä ovat oman puolustuksen toimintakyvyn ohella katsauksessa kuvatut kehittyvät yhteistyörakenteet yhtä lailla kuin sellainen ulko ja turvallisuuspolitiikka joka tähtää yhteistyövaraisen kansainvälisen turvallisuuden vahvistamiseen ja pitää huolen siitä ettei suomi kenenkään silmissä näyttäydy maana jonka aluetta voitaisiin käyttää ketään vastaan suunnattujen sotilaallisten uhkien lähteenä

mutta yhtä lailla olisi kuitenkin tärkeätä että me lähdemme liikkeelle turvallisuus ja puolustuspolitiikan kokonaisuudesta ja siltä pohjalta sitten arvioimme sitä mitä olemme tekemässä

minä en näe itse minkäänlaista ristiriitaa meidän omien puolustustarpeidemme ja sen järjestelyjen ja kansainväliseen kriisinhallintaan osallistumisen välillä

tätä varten hallitusohjelmassa on lähdetty siitä että tämä puolustusvoimauudistus tullaan käsittelemään ja esittelemään osana eduskunnalle annettavaa turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa ja tämän selonteon valmistelu on käynnistynyt heti kun hallitus aloitti työskentelynsä

uskon että tämä sisältää myös sen nimenomaisen vakauspoliittisen ajatuksen jota edustaja kääriäinen peräänkuulutti

se kokemus jonka sekä reserviläiset että ammattisotilaat saavat osallistumisesta kriisinhallintaoperaatioihin on arvokasta ja tärkeätä ja sitä pyritään myös käyttämään meidän omassa puolustuksessamme täysimääräisesti hyväksi

haluaisin myöskin todeta että tähän sisältyy se että me itse määrittelemme oman politiikkamme emmekä vilkuile sitä mitenkä eri yhteyksissä toiset valtiot läheltä tai kaukaa sitä haluavat käsitellä

tämä aineisto tulee olemaan kevätkauden kuluessa valmiina ja puolustusvoimauudistus tulee silloin myös kaikkine yksityiskohtineen tänne eduskuntaan keskusteltavaksi ja käsiteltäväksi

siitähän meillä on ihan ajankohtaisia esimerkkejä

mutta luonnollisesti kun käynnistimme tätä meillä oli käytettävissämme jo turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön ja kehityksen analyysi jotta voimme varmistua siitä että tämä puolustusvoimauudistus myöskin perustuu siihen kokonaisnäkemykseemme koko kansainvälisen toimintaympäristön ja erilaisten laaja alaiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien tarpeista ja niihin vastaamisen tarpeista

totta kai kaikki pyrkivät siihen että voitaisiin tehdä samanaikaisesti samanlaiset päätökset ja näitä koordinoidaan ilman muuta kaikkien maiden kesken mutta jokainen maa tietysti viime kädessä tekee itse omat päätöksensä

tämä siis edustaja mustajärvelle että vaikka jossain muistiossa voisi esiintyä näkemyksiä ne eivät ole suomen näkemyksiä yhtä vähän kuin tuolla voi olla naapurimaassa tiedotusvälineissä tulkintoja ja näkemyksiä jotka eivät ole suomen näkemyksiä

meillä täytyy olla sen verran selkeä linja ja sen verran omaa itseluottamusta että me tiedämme mitä me olemme kulloinkin tekemässä ja mitä me emme ole tekemässä

me haluamme kuitenkin vähintäänkin varmistua siitä että kaikki meidän ratkaisumme tehdään sopusoinnussa ja yhteistyössä niiden maiden kanssa joiden kanssa olemme läheisimmässä yhteistyössä ja riippuvuudessa paikan päällä siis ruotsi saksa ja tämä koordinaatio jatkuu

tähän vakauspolitiikkaan toki kuuluu hyvin vahvasti se että haluamme tukea sekä omin toimin että euroopan unionin jäsenenä kaikkea sellaista mikä vahvistaa eri valtioiden kykyä sisäisesti vastustaa mitä tahansa ulkoisia paineita ja uhkia

emme me tee tätä uudistusta suinkaan tyhjiössä vaan me teemme sitä sellaisessa maailmassa jossa meidän kaikissa naapurimaissamme kumppanimaissamme ja muissa maissa ollaan tekemässä kyllä hyvin pitkälle meneviä uudistuksia puolustuksenkin osalta

mielelläni kertoisin lisää siitä mitenkä tuolla chicagossa tullaan tätä asiaa käsittelemään mutta tällä hetkellä valmistelut ovat niin naton kuin muidenkin isaf operaatioon osallistuvien maiden koordinoinnin osalta vielä aika avoimia

ja tässä suhteessa se että suomi on arvioitu toistuvasti maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi vaikka meilläkin voi epäonnistumisia olla kertoo jotain siitä että tämäntyyppinen demokratiaan oikeusvaltioon tasa arvoiseen yhteiskuntamalliin perustuva pohja on se jota me haluamme myöskin muissa maissa vahvistaa koska tämäkin vahvistaa nimenomaan heidän omaa sekä sisäistä että ulkoista turvallisuuttaan

tästä voi tietysti päätellä että se on vähän huolestuttavaakin että näinkin tärkeissä asioissa tämän kansainvälisen yhteisön yhteistoiminta ja valmistelu eivät ole ihan riittävällä tasolla

kun kysyttiin baltian maiden osalta niin tämä niin sanottu reassurance politiikka on naton politiikkaa se ei ole suomen politiikkaa

muulla tavoin osallistumme ja haluamme tukea näiden maiden mahdollisuuksia ja kykyjä oman turvallisuutensa vahvistamiseen

sovintoratkaisua tarvitaan

nehän eivät ole neuvotteluja mutta olen itse keskustellut yhdysvaltain erikoislähettiläs marc grossmanin kanssa joka on ollut itse paikalla näissä kosketuksissa eikä niistä voi vielä tällä hetkellä sanoa ja tämä oli hänenkin arvionsa olivatko talebanit vain tunnustelemassa ja kokeilemassa vai olivatko he tosissaan tai kuinka edustavia he olivat

mutta ehkä kannattaa panna merkille sekin että ne maat jotka eniten ovat huolissaan turvallisuudestaan ovat juuri näitä uusia nato maita tänä päivänä

suomi jolla on oma historiansa toisenlainen historia ei koe samanlaista tilannetta mutta totta kai meidän pitää olla mukana kansainvälisessä yhteistyössä eun ja muissa puitteissa näiden turvallisuusrakenteiden vahvistamiseksi vastakohtien purkamiseksi

kun edustaja uotila kysyi mikä on se pohja tai tällainen historia emme me tietenkään tätä suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan pitkään historiaa ole hylkäämässä vaan totta kai me rakennamme sille pohjalle

esimerkiksi eilen minulla oli tilaisuus olla genevessä puhumassa ihmisoikeusneuvostossa aseriisuntakonferenssissa ja yhdessä south centren kanssa järjestetyssä kehityspoliittisessa tilaisuudessa ja uskon että kaikissa näissä myöskin korostui se ja kuuntelijat ymmärtävät sen pitkän linjan johonka nämä suomen näkemykset tänä päivänä euroopan unionin jäsenenä perustuvat ja se antaa meille lisää vaikutusmahdollisuuksia toimia niiden asioiden puolesta joita olemme aina pitäneet tällaisen vakauspolitiikan keskeisinä tekijöinä

toistaiseksi esimerkiksi mikä on tietysti tärkeätä kaikki ne jotka myöskin haluavat sovintoratkaisua ja neuvottelutulosta pitävät keskeisenä asiana josta ei voi tinkiä afganistanin perustuslakia ja sen naisten asemaa koskevia määräyksiä

meidän kannaltamme on myöskin tärkeätä että näissä neuvotteluissa millä taholla niitä käydäänkin myös naiset ovat itse osallisia neuvotteluprosessissa eivätkä vain objekteja tai uhreja niin kuin liiankin usein heidän asemansa halutaan vain nähdä

tämä on se pohja jolle me haluamme tulevaisuudessakin suomen turvallisuutta ja meidän panostamme turvallisuuden kansainvälisen turvallisuuden vahvistamiseksi rakentaa

keskustelu tuosta aiheesta on puuttunut b osia loppukiri kiitos

suomalaiset pelkäävät nyt tällä hetkellä tulevaisuutta ja epävarmuutta työpaikan menetystä yrityksen kaatumista

ei ole tarkoitus todellakaan kenellekään näitä pelkoja lisätä vaan me olemme pyrkineet tässäkin tarjoamaan hallitukselle yhden mahdollisuuden poistaa yhden pelon

minä toivon että suomalaisten ei tarvitsisi pelätä pelkästään hallituksen toimettomuutta eikä ainakaan sitä että vääriä toimia tehtäisiin ja sen vuoksi toistaisin kysymyksen joka täällä on tullut esiin vakausohjelmasta ja hallitusohjelmasta

valiokunnan puheenjohtajana otan hyvin vakavasti sen jos syntyy epäilyksiä hallituksen ja valiokunnan luottamuksellisuuden rikkomisesta ja olen koettanut selvittää onko tässä tapahtunut sellaista enkä ole löytänyt sellaista esimerkkiä

voisiko valtiovarainministeri nyt yksiselitteisesti todeta sen että kun hallitusohjelmassa seisoo että suhdannetilanteesta riippumatta pidetään aina huoli siitä että alijäämä ei kasva yli siinä mainitun luvun niin tästä ei nykyisessä tilanteessa ole mitään järkeä pitää kiinni vaan poistetaan tämä leikkauslistojen uhka ja siihen kohdistuva pelko nyt

samaten toivon että te nyt arvoisa pääministeri sanotte suoraan pidättekö te täysin normaalina ja hyväksyttävänä sitä tapaa jolla ministeri väyrynen referoi eun ministerivaliokunnan keskusteluja

eikö tämä ole sellaisen luottamuksellisuuden pettämistä vai onko tämä hyväksyttävää mutta oppositio ei

suomi on ollut melkein alusta alkaen mukana kansainvälisessä valuuttarahastossa jonka tarkoituksena oli tuoda vakautta avoimiin markkinoihin ja auttaa jäsenvaltioita silloin jos ne joutuvat tilapäisiin vaikeuksiin

nyt väliaikana olemme joutuneet toteamaan että kreikka tuli ensimmäisenä syliin tilanteessa jossa ei ollut realistista velka arviota tehty ja me päädyimme täällä eduskunnassa siihen että kreikka ei tule kestämään

mutta sitten toteaisin myöskin sen että alusta alkaen on ollut selvää että suomi ei ole osallistumassa eikä se ollut myöskään missään vaiheessa islannin ehdotus varsinaiseen air policing tehtävään

kreikkaan verrattuna portugalin velkakestävyys on kuitenkin aivan toista luokkaa

sen vuoksi katson että ne riskit mitä tähän sisältyy ovat huomattavasti pienemmät ja perustellummat kuin olivat kreikan tapauksessa joka alusta alkaen vei tämän pelastusoperaation väärään suuntaan

se mikä on ollut tässä nyt työn alla ja kysymysmerkkinä on ollut että voisiko tähän tehtävään sisältyä jos sellainen tarve tuollaisen kolmen viikon jaksoon sattuisi tunnistuslentotehtävää

nämä sopimukset on ehkä vähän avattava tarkemmin sillä tavoin että suomellakin on erittäin suuri pino erilaisia yhteistoiminta ja yhteisymmärrysasiakirjoja puolustuksen alalla monien maiden kanssa

tämä on siis tapahtunut naton puolelta se pitää paikkansa mutta en näe että tämä olisi tämän tehtävän kannalta mikään kovin oleellinen kysymys

itse asiassa nämä ruotsin sopimukset eivät ole mitään valtiosopimuksia sellaisiahan yhdysvallat ei edes tee eivätkä ne sisällä elementtejä jotka olisivat sotilasliiton velvoitteita ja sitovia

tämä vain ei nyt ole kuitenkaan sellainen asia jonka näkisin nykymaailmassa realistisena

sen sijaan ne sisältävät samoja asioita kuin meidän suomessakin toki tulee pyrkiä varmistamaan elikkä että meillä on mahdollisuus käyttää parasta mahdollista teknologiaa saada sitä tietoa ja sitä osaamista jota tällainen yhteistyö antaa

niin kuin totesin alkupuheenvuorossani kansalaisjärjestöjen tuki ei valitettavasti tule kasvamaan vaan joudumme toimimaan sitten ihan hallitusohjelman yleislinjausten mukaisesti joten kansalaisjärjestöjenkin tukea tulee olemaan valitettavasti vähemmän kuin aikaisemmin

tietysti tämäkin asia on aina viime kädessä eduskunnan budjettivallan piirissä

maanomistus on asia josta jokainen maa säätelee kansallisesti eikä siinä ole tällaista kansallisuuteen tai etniseen perustaan kohdistuvaa erittelymahdollisuutta

tästä riippumatta on tietystikin suotavaa että meillä olisi jos ajattelemme kenen tahansa maanhankintaa suomessa suomalaisilla vastavuoroinen mahdollisuus hankkia ja omistaa maata tässä toisessa maassa

tilanne venäjän kanssa on epäselvä mistä on paljonkin keskusteltu ja venäjä on nyt raja alueiden osalta maanomistuksen osalta tehnyt uutta lainsäädäntöä jonka tulkinta on kuitenkin avoin

tämä prosessi on kesken mutta joka tapauksessa tietysti tulemme toimimaan ja toimimme siten että myöskin suomalaisilla olisi samat mahdollisuudet

viisumivapauskysymys etenee eun ja venäjän yhdessä sopimien askelmerkkien mukaisesti ja kohta kohdalta kun nämä edellytykset täyttyvät pitkän aikavälin tavoitteena on viisumivapauden vastavuoroinen toteutuminen

tämä ilon sopimuksen ratifiointi

pidän kuitenkin monista syistä tärkeänä että tässä pystyttäisiin nyt löytämään sellainen ratkaisu joka se edellyttää meidän oman kansallisen lainsäädännön selventymistä ei toisi mitään kohtuuttomuuksia mutta poistaisi tämän kiusallisen asian päiväjärjestyksestä

kiinan mainitseminen afrikassa on aina mielenkiintoinen asia

mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa että kiinaa demonisoidaan nyt sellaisesta toiminnasta jota eurooppalaiset maat länsimaat ovat vuosikymmeniä harjoittaneet ja josta nyt vasta ovat sitten vähitellen irtaantuneet

puhemies

ja kiinan läsnäolosta riippumatta meidän ihmisoikeuspolitiikkamme oikeusvaltiopolitiikkamme täytyy olla jokaiseen niin afrikkalaiseen kuin muuhunkin maahan johdonmukaista eikä kiinan läsnäolo tai mukanaolo ole tässä mikään kriteeri

se suhdehan on parhaimmillaan sitä että kehitysyhteistyö on konflikteja ennalta ehkäisevää toimintaa ja kun me katsomme sitten konfliktisykliä kokonaisuudessaan niin on monia muitakin yhtymäkohtia joissa kehitysyhteistyöpanoksella voidaan edesauttaa kriisien hallintaa turvata rauhaa ja vakautta

väestönkasvusta sen verran että tehokkain tapa edustaja virtanen väestönkasvun hillitsemiseen on tyttöjen ja naisten aseman ja koulutuksen vahvistaminen

mutta käsitteellisesti ja hallinnollisesti kehitysyhteistyö on tietenkin pidettävä erillään kaikesta sotilaallisesta toiminnasta

afganistanin ja kriisinhallinnan osalta hallitusohjelman mukaisesti tänä syksynä eduskuntaan tulee selonteko koko afganistan tilanteesta ja arvio ja linjanveto siitä millä lailla meidän läsnäolomme niin sotilaallisen kuin siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön osalta tulee kehittymään

meillä on hyvät yhteistyömuodot olemassa siihen millä lailla esimerkiksi rauhanvälitykseen liittyen voidaan tarvittaessa katsoa voidaanko kehitysyhteistyövaroja myöskin käyttää mutta nämä ovat kuitenkin aina täysin kehitysyhteistyön kriteereitä täyttäviä ja pienimuotoisia hankkeita

joka tapauksessa hallitusohjelmassa ennakoidulla tavalla sotilaallinen panostus tulee alenemaan ja vastaavasti tämä painopiste siirtyy siviilikriisinhallintaan ja kehitysyhteistyöhön

kriisinhallinta muutoin aina muistutan eduskuntaa siitä budjetoidaan sillä tavoin että jos tulee kriisinhallintatehtäviä jotka päätetään aina ulkopoliittisen ja turvallisuuspoliittisen harkinnan mukaan onko suomen näihin osallistuttava vai ei niin niistä tehdään erilliset päätökset jotka tuodaan sitten eduskunnan kautta vahvistettaviksi

lähetystöjen turvallisuus on koko ajan kalliimmaksi käyvä kustannuserä edustustoverkoston ylläpitämisessä

tietysti voidaan kysyä voidaanko löytää joitain kustannustehokkaampia tapoja hoitaa tätä mutta se että siihen käytettäisiin suomalaisia sotilaita vaatisi kyllä sitten ainakin lainsäädäntöpohjalta ihan toisenlaisen periaatepäätöksen siitä koska suomalaisten sotilaiden käyttäminen missä tahansa turvallisuustehtävissä ulkomailla on kriisinhallintaa ja tämmöinen vartiointitehtävä ei ole normaalia kriisinhallintaa kylläkään jotenka tämä kysymys vaatii sitten ihan toisenlaista pohdintaa

sitten edustaja heinoselle toteaisin kun hän ilmeisestikin mahdollisesti tarkoittaa sakon vientihakemuksia koskien turkmenistania että se on keski aasiassa kaikissa arvioissa siis eun poliittisissa arvioissa ja ihmisoikeusjärjestöjen arvioissa todettu ihmisoikeustilanteen vuoksi kaikista ongelmallisimmaksi maaksi

vaikka nyt olemme ensinnäkin palanneet unifiliin ja tulemme myöskin lisäämään siellä johtovastuun ottamisen kautta panostamme niin edelleenkin tässä mielessä lainausmerkeissä meillä on kapasiteettia ja osaamista jota voidaan tarvittaessa osoittaa kriisinhallintatehtäviin

siihen nähden miten hyvässä hengessä tätä selontekoa on valmisteltu yhdessä parlamentaarisen kontaktiryhmän kanssa ja muullakin tavoin ylläpidetty yhteistyötä olen lievästi pettynyt tähän keskusteluun

ymmärrän kyllä että nousee aivan erityisiä tarpeita esiin mutta olisin toivonut että samalla kun kerrataan historiaa niin osattaisiin myös irtaantua vähän vanhasta historiasta katsoa nykymaailmaa mitkä ovat ne todelliset suuret muutostrendit jotka vaikuttavat meidänkin turvallisuuteemme

tuo pääministerin puheenvuoro ei sisältänyt vastausta

mutta tietysti sitten se harkinta on aina tapauskohtaista poliittista harkintaa ja siinä samassa yhteydessä sitten myöskin se rahoitusharkinta tehdään

ehkä edustajalla on vanhentuneita tietoja koska asiasta on käyty myöskin marraskuussa asian omaisessa eu työryhmässä keskustelu jonka jälkeen saksa ja britit ovat erillisillä päätöksillä evänneets veisi menomaan samaan kansainväliseen konserniin

nyt on tietysti käynyt niin kuin usein käy että ne jotka ovat esittäneet hyviä kysymyksiä ovat ehtineet poistua salista ennen kuin niihin on ollut mahdollisuus antaa vastausta niin että ehkä jätän osan näistä sitten johonkin toiseen yhteyteen

muutaman erityiskysymyksen osalta on todettava että hallitusohjelmalinjaukset ovat lähtökohtana olleet tällekin selonteolle mitä tulee meidän suhteisiimme ja yhteistyöhön naton ja nato kumppanuuden osalta

kokonaisuudessaan tietysti kriisinhallintakysymyksiin palataan kun me tällä viikolla saamme valmiiksi eduskuntaan toimitettavaksi turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon

herra puhemies

jos tämä olisi euroopan unionin hanke niin mehän käsittelisimme tätä koko ajan

tampereen ko ko tekemä työ evänneet nimenomaan saman kansainvälisen konsernin tekemät vientihakemukset juuri tämän ihmisoikeustilanteen vuoksi

miksi te ette voi sanoa tätä suoraan

tässähän on tämä paradoksi että muihin asioihin eduskunta pääsee huonommin käsiksi kuin niihin joissa on euroopan unionin aspekti ja tämähän on eurooppalainen hanke vaikka tässä euroopan unioni ei olekaan mukana

toivon että näin ei olisi mutta en myöskään halua jakaa sellaista moraalia joka ikään kuin tarkoittaisi sitä että kun ajat synkällä syyssäällä jossain hyvin vaarallisessa epämääräisessä paikassa ja näet siellä liftaavan tytön ja ajattelet että tuo tyttö on kyllä hyvin vaarassa että joku voi hänet vielä tässä raiskata niin sitten ajattelet että tämän yhtä hyvin voin itsekin tehdä jos hänelle joka tapauksessa käy tällä lailla

tietysti tämä yleinen turvallisuuspoliittinen tilanne sekä lähiympäristössä että maailmanlaajuisesti on aina sellainen jota pitää seurata johon pitää tarvittaessa reagoida